osittain aina osittain toisen käsittely esitellään päivät neljästoista avasi ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteisiin ii ja iii tehdystä muutoksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

olkoon nyt hetken vielä auki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

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen taa

lakiehdotuksen pari käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsi

pöydällepanoa varten esitellään päähän sen kuudestoista asiaa pui myös eusta erota tai mihin pannaan pöydälle kun yhdeksästoista kuudetta kaksituhattakaksitoista pidettävä

pilasitte ne

tämä täysistunto

on helppo yhtyä täältä puhemiehen pöydän takaa siihen lausumaan että on pantava ilolla merkille että ministerit ovat jaksaneet täällä kuunnella edustajien puheenvuoroja osallistua keskusteluun

kuten edustaja tölli äsken totesi niin heillä riittää vielä virtaa ja halua lyhyeen vastauskierrokseen mutta toivon nyt kuitenkin että se ei herätä enää uutta keskustelukierrosta

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys ja neliosasi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

keskustelun aloitamme ministeri haglundin puheenvuorolla

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kakskymmentäviis

oli päätynyt että eduskunta hyväksyy lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena että eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta ja asia

yhtä yksityiskohtaisen käsitystä että eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään baijeri sinkkuudessasi käsittelyn pohjana lakivaliokunnan mietintö

yritä yksityiskohtaisen käsitteitä

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se tapahdu lakiehdotus on ensimmäinen käsittely on päättänyt että tuo ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päävieras on seitsemäsosan käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

myös keskustelu on päättynyt

yritä yksityiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotus ja ensimmäinen käsittely

toiseen käsittelyyn esitellään väyrysten kahdeksasosia

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt jo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

keskustelu on

toisen käsi tämän esitellään päivä kymmenes saa siitä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

on päätynyt että eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusta toinen käsittely on päätettävä asia on loppuunkäsitelty tä eduskunnan seuraavaan täysistuntoon perjantaina kuudestoista kahdettatoista

asian käsittely keskeytetä ta pöydällepanoa varten esitellään päivitys neliosasi puhemiesneuvosto ehdottaatavilta pannaan pöydälle seitsemäs kuudetta kaksituhattakaksitoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen

samoin voitaneen menetellä paatero viisi viivaseitsemänasioitten osalta

näin menetellä

tämä täysistunto keskeytetään

jos

siirrymme käsittelemään pääluokkaa

edustaja rauhala voitte tulla jatkamaan täältä korokkeelta

okei kiitos

kyl mää keskustelua varten esitellään vain eristyksen viides osin poliisin ostoerät tältä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

keskustelun päätteeksi myönnän vielä kaksi puheenvuoroa läsnä oleville ministereille ensiksi työministeri ihalainen ja sen jälkeen valtiovarainministeri urpilainen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan on annettava lausuttu keskustelu on päättynyt

ensi keskiviikkona yhdeksästoista kymmenettä pidettävä risto j

lähetekeskustelua varten esitellään pääjäristyksen kahdeksasosia puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään lakivaliokuntaan ovat perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan että valaos keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto erot pysyvät aasialaisetta lakivaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveys valiokunnan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokunta keskustelu on päättynyt voi myös vastaehdotus hyväksytään ja osia

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään hallinto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskusteluun päätynyt voi myös eusta erotus hyväkstaan syövät

lähetekeskustelua varten esitellään pääjäristyksen kolmastoista kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskusteluun edustaja hemmilä paloissa keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä täysistuntoon

mää keskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs toista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

markus lohi ehdottanut että asia pannaan

ensi keskiviikkona yhdeksästoista kymmenettä pidettävään istuntoon kun muuta ehdotusta pöydällepanon ajankohdasta ei ole tehty ja asiat pöydälle ensi keskiviikkona yhdeksästoista kymmenettä pidettävän

sitten aikamme onkin täysi

edustaja kalmari olkaa hyvä

keskustelu

lähetekeskustelua varten esitellä pääväristä kuudestoista osa puhemiesneuvosto ehdottaa toisille että valtiovarainvaliokunta on koolla sosiaali ja terveysvaliokunnan

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan

mää keskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista sija puhemiesneuvosto erotetaan sillä että valtiovarainvaliokunta keskustelu päätynyt voi myös nousta ehdotus hyvä kausi

lähetekeskustelua varten esitellä vero se yhdeksästoista osin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle tarkastusvaliokunnan ja maalausta

siirrymme käsittelemään aiemmin tänään kesken jäänyttä pääluokan kahdenkymmenenseitsemän

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

edustaja heinonen

keskustelussa on yhden asian pöydälle panoa ja asiat työjärjestyksen mukaan pöydälle lisäksi tapani tölli ehdottanut että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina kahdeksastoista kymmenettä

kun multa irrotusta pöydällepanon ajankohdasta ole tehty ja asiat uudelle edustaja töllin ehdotuksen mukaisesti ensi tiistaina kahdeksastoista kymmenettä pidettävä meistä

lähetekeskustelua varten esitellään taideristuksen kahdeskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asialle pitää valtiovarainvalion

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia voi myös neuvosto ehdottaa taasia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

keskustelussa on pyytänyt asian pöydällepanoa jää asia työjärjestyksen mukaan pöydälle lisäksi markus lohi ehdottanut että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina kahdeksastoista kymmenettä pidettävän

mäkikeskustelua varten esitellä pääjäristyksen kahdeskymmenesneljäs aasin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja metsätalousvaliokunta keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään maa viestintävaliokuntaan

edustaja soini poissa

keskustelussa on pyytänyt asian pöydälle panoa ja osia työjärjestyksen mukaan pöydän lisäksi markus lohi ehdottanut että asia pannaan pöydälle ensi viikon tiistain kahdeksastoista kymmenettä pidettävänä istunut kun muuta verotusta pöydällepanoajankohdasta ole tehty ja asiat uudelle edustaja lohen ehdotuksen mukaisesti ensi tiistaina kahdeksastoista kymmenettä pidettävä rist

edustaja pekkarinen poissa

lähetekeskustelua varten esitellään baijerista kahdeskymmeneskuudes osia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään

lähetekeskustelua varten esitellään päivi rissanen kahdeskymmenesseitsemäs osin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta keskustelu päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään

lähetekeskustelua varten esitellään parker sen kahdeskymmeneskahdeksas easy puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto erotu syvä ekstaasia lähetetään sosiaali ja

lähetekeskustelua varten esitellään kaveri sen kolmaskymmenesosa puhemiesneuvosto erotetaan sille että hallintovaliokuntaan jolle työelämän tasa arvovaliokunnan että maalaus

keskustelu on päättynyt voimistelusta irtosi vaikka asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle työelämän tasa arvovaliokunnan antava

sitten keskustelun loppuyhteenveto ministeri haglund

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasian lisätalous arvio lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

näyttää niin tuskalliselta se seisominen että olkaa hyvä

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kolmaskymmenesensimmäinen asia voi myös nostaa jotta taisi aloittaa sosiaali ja terveysvalio keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion

käydään tätä puhujalistaa nyt läpi